mitä sitten tulee vielä ihan tähän menettelyyn niin täytyy sanoa että voisi olla kyllä hyvä jos lehdistö tekisi pistokokeita laskisi joittenkin ehdokkaitten osalta vielä ilmoitusten määrän ja niitten hinnan ja vertaisi ilmoitukseen että tämänkintyyppistä kontrollia olisi vielä ja sillä tavalla pyrittäisiin pitämään huolta siitä että kaikki on varmasti kunnossa

valtiot eivät ole vielä menettäneet tässä kriisissä yhtään mitään ja euroopan keskuspankki on jopa tehnyt voittoa josta on sovittu tuo voitto palautettavaksi kreikalle

se on ottanut vastaan haasteet

erittäin hyvä muun muassa helsingin sanomissa oli tämmöinen verkko että ketkä olivat antaneet kenellekin ehdokkaalle minunkin nimeni näkyi siellä ja että ne jotka olivat antaneet suurempia summia näkyivät sitä kautta

eli kustannuksia ei ole aiheutunut mutta myönnän että on olemassa riskejä lähinnä kreikan osalta jotka voivat realisoitua ja se täytyy ottaa tosiasiana

ne liittyvät työn tarjonnan lisäämiseen työn kannattavuuden lisäämiseen ja palveluiden tehostamiseen

toisaalta tässä kuitenkin on kysymys siitä että me tiedämme jokainen asuntovelallinen että jos on hankaluuksia maksussa kaikkein helpointa on pidentää maksuaikaa kun luotetaan kuitenkin siihen että velallinen maksaa

eli verotulot ovat lisääntyneet ja se johtuu siitä että kun työn tekeminen ja yrittäminen kannattaa niin silloin syntyy enemmän työtunteja ja tätä kautta syntyy rahaa myöskin yhteiskunnalle hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen mutta myöskin kun ihmisillä on enemmän varaa kuluttaa voida hyvin niin se merkitsee sitä että myöskin muut verotulot kasvavat samalla muun muassa arvonlisäverotulot ja tällä tavalla voi sanoa että on harjoitettu erittäin onnistunutta veropolitiikkaa erityisesti lipposen ykkös ja kakkoshallituksen aikana mutta myöskin sitä jatkaen vanhasen ykköshallituksen aikana jota nyt tämä kakkonen jatkaa

jos mennään alle tietysti kansalaiset kiittävät mutta kun valtion verotuloja kuitenkin tarvitaan niin siinä suhteessa voi sanoa että silloin ehkä annetaan perusteetontakin verohuojennusta

ensimmäinen on se että kun ilmoitukseen täytyy laittaa se maksajan nimi ja kun kaikilla käytännössä on oman tukiryhmän nimi siellä tai sitten jonkun yhdistyksen nimi joka on perustettu sitä varten että se kerää rahaa vaalikampanjaa varten niin sen informaation merkitys ei ole kyllä kovinkaan suuri

arvoisa puhemies

tärkeätä on se että pidetään huolta siitä että on kasvua ja pitää olla riittävä kuten ministeri urpilainen sanoi paine että niitä rakenteellisia muutoksia tehdään sekä työmarkkinoilla että yrityselämän sääntelyssä ja onneksi meillä on korkeat korot jotka pitävät huolta siitä että on riittävä paine näitten maitten suhteen

valiokunnan mietintöön on jätetty kaksi vastalausetta sekä perussuomalaisten että keskustan toimesta ja he tulevat omalta osaltaan esittelemään nuo vastalauseensa

ja sitten täytyy sanoa että vielä jos on televisioilmoituksia allekirjoittaneella ei ole ollut niin sitten että sinne täytyy vielä laittaa se maksaja niin tätä vielä jossakin vaiheessa kannattaisi miettiä ovatko ne välttämättömiä ja voitaisiinko tehdä näin että jos on yksityishenkilö tai yritys joka kokonaan suoraan kustantaa sen ilmoituksen niin silloin nimi tulee sinne mukaan

ydin koko euroopan neuvoston järjestelmässä on ihmisoikeussopimus jossa suomikin on jäsenenä ja on myöskin ratifioinut kaikki lisäpöytäkirjat ja tuota ihmisoikeussopimuksen noudattamista valvoo euroopan ihmisoikeustuomioistuin

sitten jos ajatellaan ketä tämä verouudistus suosii niin tältä osin täytyy sanoa kun on sanottu että sen pitäisi suosia enemmän pienituloisia että tämä on hyvä keskustelunaihe

osa ilmoitti osa ei

tässä suhteessa on mietitty vaikka kuinka pitkään olisiko joitakin keinoja joilla voitaisiin oikeudenmukaisuutta lisätä tässä suhteessa mutta rajatilanteet ovat aina vaikeita ja se oikeudenmukaisuuden lisääminen ei ole käytännössä helppoa

täytyy sanoa että apulaisoikeuskansleri oli ottanut suvivirsiratkaisussaan kantaa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin ja oli mielestäni tulkinnut selkeästi väärin näitä ratkaisuja

mutta oikeastaan voidaan sanoa että tähän asti joka vuosi hallituksen esityksissä lähtökohta on ollut se että prosenttiyksiköissä saman suuruisesti on kevennetty kaikkien tuloverotusta eli se on ollut aika lähellä noin yhtä prosenttiyksikköä

nimittäin laustin tapauksessa jossa katsottiin että italiassa luokan seinällä voi olla krusifiksi lähdettiin nimenomaan siitä että ihmisoikeussopimus sallii laajan kansallisen harkintavallan

meillä on työnantajamaksuja koskeva ehdotus nyt täällä käsittelyssä ja tällä kertaa on verolainsäädäntöä koskeva ehdotus

tältä osin täytyy sanoa että oikeastaan tässä eräs henkilö nosti esille kysymyksen siitä loukataanko yhdenvertaisuusperiaatetta

alempi jaosto oli ottanut toisen kannan mutta koko plenum tuomioistuimessa halusi ottaa asian ratkaistavakseen ja tämä oli merkkitapaus jossa juuri katsottiin että kansallisilla traditioilla on erittäin suuri merkitys ja niitä voidaan edelleen ylläpitää ihmisoikeussopimuksen puitteissa

mutta täytyy sanoa että kumpikin esitys on tullut poikkeuksellisen myöhään eduskuntaan ja täytyy sanoa että olemme kauheassa kiireessä joutuneet käsittelemään asiaa

todellakin lissabonin sopimus tuo ensi tiistaina jo suomelle eurooppalaiset turvatakuut ja ruotsikin on todennut että niillä on todella jopa merkitystä myöskin jopa sotilaallisesti

haluan kyllä sanoa että verotuksessa aina loukataan yhdenvertaisuutta koska tarkoitus on että verotusta käytetään yleisen yhteispolitiikan myöskin sosiaalipolitiikan välineenä sillä oikeastaan koko ajan positiivisesti diskriminoidaan ihmisiä

meillä on käsillä erittäin mielenkiintoinen tapaus joka liittyy lakko oikeuteen ja niihin tulkintoihin joita euroopan unionin tuomioistuin tässä suhteessa on tehnyt rajat ylittävistä lakoista

voidaan sanoa että oikeastaan tämmöinen pieni ja keskituloinen palkansaaja on se joka tästä tuloveronkevennyksestä kaikkein eniten hyötyy ja olennaista on että nyt kun tehdään muutos niin että tulee työtulovähennys niin kyetään varsin hyvin nämä veronkevennykset ulottamaan myöskin pienituloisille

olennaista tässä suhteessa on myöskin se että tämän jälkeen on hyväksytty niin sanottu brightonin deklaraatio jossa nimenomaan kiinnitetään huomiota oikeusjärjestelmän kehittämiseen ja sen johdannossa korostetaan nimenomaan kansallisen harkintavallan merkitystä

nyt eduskunnassa ollaan tekemässä päätöstä toissijaisuusperiaatteen nojalla jossa tarkoitus on ilmoittaa parlamentin puolesta kahdella äänellä että meidän mielestämme tässä ehdotuksessa jonka komissio on tehnyt monti ii asetuksen nimellä loukataan toissijaisuusperiaatetta

täytyy sanoa että tältä osin täytyy moittia hallitusta että jatkossa esitysten pitää tulla aikaisemmin eduskuntaan ja valmistelussa kaikkien keskeisten ministereitten pitää olla kytkettynä jotta kaikki ongelmat voidaan nähdä jo etukäteen

tässä tilanteessa voi sanoa että on perusteltua että meillä on huojennus sukupolvenvaihdostilanteita varten

me näemme tuomioistuimen kehityskaaressa että kansalliselle harkintavallalle annetaan jatkuvasti enemmän ja enemmän liikkumavaraa ja se merkitsee sitä että meilläkin on mitä tulee koulujen uskonnollistyyppisiin tilaisuuksiin ja suvivirteen enemmän liikkumavapautta ja tältä osin apulaisoikeuskansleri kuvasi tilanteen virheellisesti ja ollaan juuri menossa päinvastaiseen suuntaan kuin hän pyrki kirjoituksessaan lausumaan

tältä osin tehdään rakenteellinen muutos joka selvästi hyödyttää pienituloisia koska totuushan on se että valtion tuloveroraja on siinä määrin korkea että kaikkein pienituloisimmat eivät maksa valtion tuloveroa ja tietysti kun kunnillakin on vähennyksiä niin tältä osin voi sanoa että tuo tulovero on suhteellisen alhainen joten tarvitaan näitä erityistoimenpiteitä

mitä tulee sitten kysymykseen siitä miten perustuslaki suhtautuu tähän työttömyysvakuutusmaksuun ja siihen että työnantaja ei joudu maksamaan sitä ja kuitenkin etuudet on joka tapauksessa kaikille työntekijöille turvattu

jos verotus olisi täysimääräinen se merkitsisi sitä että useat yritykset niiden omistajat eivät kykenisi maksamaan perintöveroa yritys joutuisi vaikeuksiin ja silloin loisimme työttömyyttä tähän maahan

elvytys on ollut tähän asti varsin massiivista

tietysti kun etuudet on turvattu niin se on se kaikkein tärkein asia koska etuus pitää saada tietyssä elämäntilanteessa kuten työttömyystilanteessa ja silloin tämä perustuslainmukainen vaatimus on täytetty

mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että kerrankin hyvin painokkaasti hallituksen esitys suosii nimenomaan pienempi ja keskituloisia

mitä tulee poliittiseen arvioon niin yhdyn valiokunnan kantaan että poliittisilla perusteilla kun ei haluta tämäntyyppistä asetusta on tarkoituksenmukaista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alkaa jo vastustaa sitä jättämällä toissijaisuusperiaatteen nojalla huomautus tästä komissiolle

tietysti täytyy sanoa että huonosti soveltuu järjestelmään semmoinen että saa etuuksia mutta ei joudu maksamaan niistä yhtään mitään ja tavallaan niitä rasitteita siirretään sitten muille kuin niille jotka nämä etuudet saavat

me jotka olimme enemmistössä ratkaisemassa tätä olimme sitä mieltä että se että rangaistaan unkaria siten että laitetaan maa monitorointiin yleisesti sanomatta mitä pitää tehdä olisi ollut väärä ratkaisu ja me lähdimme siitä että kerrotaan täsmälleen unkarille missä ongelmat ovat ja neuvosto valvoo että tapahtuu näillä alueilla korjausliikkeitä joilla turvataan se että unkari täyttää korkeat ihmisoikeusstandardit

mutta kreikka on selkeä esimerkki että kun jossakin vaiheessa mennään liian pitkälle ja valtio alkaa olla konkurssikypsä niin silloin hyvinvointivaltio kaiken kaikkiaan vaarantuu